toivoisin että näitä vaikutuksia kuitenkin arvioitaisiin etukäteen erityisesti sukupuolivaikutuksia ja sitten nämä lapsivaikutukset selvitettäisiin perin pohjin ennen kuin tätä esitystä eteenpäin viedään

toisekseen kun tässä on sanottu että moni taho on kiitellyt tätä kauppojen aukioloaikojen vapautusta niin täytyy muistaa että pam joka edustaa siis näitä työntekijöitä on se taho joka on suhtautunut tähän kriittisesti

hyväähän tässä esityksessä on kampaamo ja parturialan osalta muutos siihen että tällaisesta raskaasta byrokratiasta päästäisiin eroon

arvoisa rouva puhemies

hallitus perustelee tätä esitystään kilpailukyvyn parantamisella ja uskoo aukioloaikojen pidentämisen tuovan lisää työpaikkoja sekä lisätunteja alalle

kun aukioloaikoja viimeksi vapautettiin työpaikat keskittyivät suurempiin yksiköihin ja suuriin kaupunkeihin ja niiden reunuskuntiin

nytkin on arvioitu että liikeaikalain kumoaminen hävittäisi kauppakeskuksista pikkuliikkeet joilla luultavasti olisi vaikeuksia vastata isojen kauppojen laajentuviin aukioloaikoihin

kauppojen aukioloaikojen vapauttamista ei voi katsoa vain kuluttajan näkökulmasta

noin joka kolmas palkansaaja työskentelee epätyypillisenä työaikana eli aamuvarhaisella iltaisin öisin ja viikonloppuisin

monella vuorotyötä tekevällä vanhemmalla on jo nyt vaikeuksia löytää lapselle hoitopaikkaa ja osallistua lapsen harrastuksiin ja muuhun vapaa aikaan töiden takia

liikeaikalain kumoamisen sukupuoli ja lapsivaikutukset tulee hallituksen pikaisesti selvittää ihan niin kuin lapsiasiavaltuutettukin on vaatinut että nämä lapsivaikutukset on selvitettävä ja mielellään tietenkin ennen kuin tehdään peruuttamattomia päätöksiä

yksin työskentely on lisääntynyt ja ei siellä siwan kaupan kassan toisella puolella olevaa myyjää yhtään helpota se että hänellä on joku kutsuranneke tai nappi jota hän painaa ja sen jälkeen sitten ehkä puolen tunnin sisällä vartija voi olla paikalla

oulussakin on yksi siwa joka on monta kertaa ryöstetty ja vielä pahempaa on se että sama myyjä on sattunut olemaan sen ryöstön kohteena

arvoisa herra puhemies

ei muuta

valtavat yt neuvottelut yliopistoissa vaarantavat suomalaisen huippututkimuksen tulevaisuuden

kaikki tässä salissa tietävät että suomi on noussut suhteellisen nopeasti köyhästä maatalousvaltaisesta sääty yhteiskunnasta sellaiseksi minkälaisena sen nyt tunnemme

yksi tärkeimmistä syistä tämän nopean kehityksen taustalla on ollut pyrkimys saada laajat yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille lapsille vanhempien asemasta riippumatta

nyt kun katsoo hallituksen pitkää koulutusleikkauslistaa ei voi olla ihmettelemättä miksi tämä vuosikymmenien työ tasa arvon edistämiseksi halutaan säästöjen nimissä heittää hukkaan

tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa

arvoisa puhemies

valitettavasti pelkät puheet eivät riitä vaan tarvitaan niitä näyttöjä ja tekoja ja toivon että voitte omassa puolueessanne hallituksessa edistää sitä sanomaa jota täältä pöntöstä kävitte puhumassa loistavassa puheenvuorossanne

yksi huolistani siis suurimmista niistä on se että koulutusleikkauksiin liittyy se että ne vaikuttavat pitkällä tähtäimellä meidän koulutuksen tasa arvoon

koulutus myös periytyy jo nyt suomessa

nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavat esimerkiksi vanhempien sosioekonominen asema ja vanhempien koulutustausta

yliopistoissa opiskelee huomattavasti enemmän akateemisesti koulutettujen lapsia kuin esimerkiksi ammatillisen koulutuksen saaneiden lapsia

kysymys kuuluu

varsin epäloogista on että lainakammoinen hallitus haluaa pakottaa opiskelijat ottamaan lainaa jotta he saavat ostettua ruokaa kaupasta ja maksettua vuokransa

arvoisa puhemies

suomi ei olisi ikinä noussut nopeasti maatalousvaltaisesta köyhästä sääty yhteiskunnasta sellaiseksi kuin sen nyt tunnemme jos edelliset sukupolvet eivät olisi satsanneet tasa arvoiseen koulutukseen

toivottavasti valitsemme edelleen tasa arvon

se on välttämätöntä peruskorjausta jotta voidaan huolehtia siitä että lapsilla ja vanhuksilla on turvalliset ja terveelliset tilat ilman sisätilaongelmia

jotakin hyvää tästä hallitusohjelmasta täytyy sanoa elikkä on hienoa että panostetaan biotalouteen lastensuojeluun ja omaishoitoon varataan lisää rahoitusta

se se vasta heikentää meidän mahdollisuuksiamme päästä maailmanmarkkinoille

valiokunnan mietinnössä korostetaan poliisin liikenneturvallisuustyötä mikä on hyvä asia mutta parasta liikenneturvallisuutta ovat kuitenkin hyväkuntoiset tiet ja kevyen liikenteen väylät

vaikka viime aikoina tapahtuneet tragediat johtuvat pitkälti piittaamattomuudesta moni kouluteiden kuolonkolari olisi voitu ja voitaisiin estää rakentamalla turvallisia risteyksiä ja pyöräteitä

kalliita hankkeita ei pidä vastustaa siksi että ne sijoittuvat pääkaupunkiseudulle mutta en ole vakuuttunut pisara radan tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä tässä ajassa

arvoisa ministeri kun kaivospolitiikka saadaan uudistettua ja pohjois suomeen turvallista kaivostoimintaa tie ja rautatieverkon täytyy olla kunnossa

kysyn elinkeinoministeriltä

se on ollut tietysti jo aikaisemmin ministeriöiden keskustelussa mutta sitä ei ilmeisesti kovin vahvasti lobata vaikka se toisi sitä työtä ja tulevaisuutta pohjois suomeen ja se on siellä maakunnassa kyllä listattu yhdeksi kärkihankkeeksi

sitten kysyisin ministeri ihalaiselta

parantaisiko se työssäjaksamista toisiko se lisää työtä ja saisimmeko siitä jonkunlaisen työvälineen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi

arvoisa rouva puhemies

ja kiitos edustaja laukkaselle jälleen kerran edustaja kontulalle edustaja sarkkiselle ja edustaja ihalaiselle ja kaikille jotka ovat ottaneet osaa tähän keskusteluun myös niille hallituspuolueiden edustajille jotka ovat käyttäneet puheenvuoron koska toivoin todella että tästä tosi merkittävästä jokaista meitä koskettavasta asiasta olisi syntynyt sellainen vuoropuhelu ja että oltaisiin voitu keskustella niistä arvoista mitä tämä esitys nyt kuvastaa

mutta missä ovat keskustalaiset kansanedustajat missä ovat nyt kokoomuslaiset kansanedustajat

miksi heitä ei kiinnosta se miten tämä kauppojen aukioloaikojen vapautus koskettaa niitä tavallisia tuhansia kymmeniätuhansia kaupan alan työntekijöitä ja heidän perheitään

raahessa pantiin posti kiinni postin työntekijät kilometritehtaalle siirrettiin palvelut prismaan ei yhtään lisätuntia samalla työväellä tehdään entistä enemmän töitä entistä enemmän osaamista vaaditaan

tämä on varmaan nyt sitä kilpailukykyloikkaa mitä on peräänkuulutettu että entistä enemmän pienemmällä palkalla vain pitää tehdä töitä ja jaksaa ja jaksaa

edustaja kontula piti äärimmäisen hyvän puheenvuoron ja halusin vielä kerran muistuttaa lapsen oikeudesta vanhemman aikaan ja turvalliseen arkeen

tiedän tapauksia että koululainen pieni lapsi yksinhuoltajaäidin lapsi joutuu pelkäämään kotona yksin sattuuko äidille töissä jotakin kun äiti on yksin iltavuorossa

eihän meillä synny sitä pääomaa sitä kulutuskysyntää jolla voitaisiin kauppaa pyörittää

nämä ovat isoja asioita ja sen takia toivon että keskustelu ei lopu tähän iltaan vaan sitä jatketaan

toivon ministeri lindströmille myös tukea meiltä kaikilta siihen että tätä lakiesitystä muokattaisiin muutettaisiin ja se mieluiten kumottaisiin

arvoisa ministeri minäkin olen ilahtunut siitä että perusväylänpitoon osoitetaan määrärahaa ja saadaan vähän korjausvelkaa sitten tulevina vuosina jopa kurottua umpeen vaikka riittämättömiähän nämä määrärahat edelleenkin ovat

se mitä haluaisin ministeriltä kysyä liittyy vrn toimintaan ja siihen miten palveluiden saavutettavuus turvataan tulevaisuudessa koko maassa

arvoisa rouva puhemies

ainakin meitä kansanedustajia on tänään keskusteluttanut työllisyyspolitiikka mikä on hyvä asia elikkä kyllä me samassa veneessä olemme oltiin oppositiossa tai hallituksessa

hallitus on päättänyt muun muassa puuttua kollektiiviseen sopimusoikeuteen leikata lomarahoja sairausajan palkkaa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa

yhteiskuntasopimuksen kaatuminen ei ollut kummoinenkaan yllätys ainakaan minulle koska miksi ek haluaisi neuvotella kun hallitus pakkolakeineen antaa sille kaiken neuvottelemattakin

hallitus puheissaan lisää työelämän joustoja vaikka todellisuudessa työntekijän näkökulmasta kyseessä on työelämän huonontaminen

tiedämme että työelämän epävarmuuden kasvattamisella on kauaskantoisia vaikutuksia

arvoisa puhemies

lapset ovat äärettömän hyviä tunnistamaan vanhempiensa huolta

jos päätösten lapsivaikutukset jätetään tekemättä näkyy tämä tulevaisuudessa yhä kasvavana lasten ja nuorten eriytymisenä huono ja hyväosaisiin

tämä kehitys pitää pysäyttää mutta nyt näyttää siltä että hallitus vain syventää tätä kehitystä

hallituksen pakkolait kuten lomarahojen ja sairauslomapalkan leikkaaminen kasvattavat lapsiperheköyhyyttä entisestään

monella vuorotyötä tekevällä vanhemmalla on jo nyt vaikeuksia löytää lapselle hoitopaikka ja osallistua lapsen harrastuksiin ja muuhun vapaa aikaan

on arvioitu että liikeaikalain kumoamisen seurauksena suurten ketjujen markkinaosuus kasvaa ja pienet myymälät kuolevat

myös sairausloman karenssipäivän vaikutukset näyttäytyvät hyvin erilaisina eri aloilla

heikkokuntoisten vanhusten kanssa tai vastasyntyneiden teho osastolla työskentelevä miettii oikeutetusti jo pienessäkin flunssassa uskaltaako lähteä töihin sairastuttamaan hoivattaviaan

lisäksi monissa töissä voi kyllä flunssassa jäädä tekemään etätyötä kotiin ja välttyä karenssilta mutta taloa ei voi rakentaa tai tulipaloa sammuttaa etätyönä

kiitoksia arvoisa puhemies

ministeri vapaavuorelle toteaisin vain että tämä laguna hankehan olisi kansainvälinen tiedehanke joka toisi työtä ja toimeliaisuutta ja varmasti myös maksaisi pitkällä aikavälillä itsensä moninkertaisesti takaisin koska aina tällainen tiedehanke myös luo uutta tiedettä ja myös sen mukana sitten niitä poikasia syntyy

sitten ministeri ihalainen olen samaa mieltä teidän kanssanne että vastentahtoinen osa aikatyö on suuri ongelma tänä päivänä ja siihen tulisi puuttua ja samaten nämä muut epätyypilliset työsuhteet silput pätkät ja vuokratyö joita nyt työelämässä on yhä enemmän ja enemmän

kysyisinkin minkälaisia toimenpiteitä ministeri esittäisi työssä käyvien köyhyyden poistamiseksi ja oletteko anteeksi vielä jatkan vanhempainvapaiden kustannusten jakamisen kannalla

arvoisa rouva puhemies

täällä on käytetty jälleen hyviä puheenvuoroja ja edustaja kiuru tuossa toikin jo hyviä näkökulmia esiin elikkä kyllähän esimerkiksi tämä kotimaisen ostovoiman leikkaaminen tulee näkymään erityisesti palvelualojen yrityksissä ja palvelusektorilla elikkä kyllä on odotettavissa vaikeuksia matkailualan yrityksille ravintola alan yrityksille kaupalle

elikkä kun tulee huonoja uutisia ja tappioita niin se myös tietää yrityksille yt neuvotteluja irtisanomisia niitä lomautuksia joista myös edustaja hakkarainen puhui

kukaan ei varmaan todellakaan halua en itsekään usko siihen että suomalaiset kotimaiset yritykset yrittäjät haluaisivat irtisanoa työntekijöitään

päinvastoin he haluavat laajentaa omaa liiketoimintaansa he haluavat kasvaa mutta onko heillä tänä päivänä täällä meillä suomessa kasvun edellytyksiä kun me tiedämme mikä on hallituksen linja

elikkä kun leikataan eläkeläisiltä leikataan työttömiltä leikataan opiskelijoilta leikataan lapsiperheiltä niin se käytettävissä oleva rahamäärä kotitalouksissa pienenee jolloinka täytyy tehdä valintoja täytyy säästää ja se kohdistuu yleensä sitten tällaisiin palvelualan yrityksiin

kyllähän se jossakin näkyy sen me kaikki varmasti ymmärrämme ja siksi minusta tuntuu aika käsittämättömältä se ajatus miten sitä uutta työtä ja innovaatiota sitten syntyy jos samaan aikaan kuitenkin leikataan leikataan koulutuksesta tuotekehityksestä ja niin edelleen

täällä on puhuttu myös biotaloudesta tänä iltana ja päivänä ja jos siihen ei satsata niin eihän sinne sitä työtä myöskään synny